yhtä lailla on tärkeää tukea suomalaisten pääsyä kansainvälisten järjestöjen virkoihin ja suomalaisten toimimista laajasti kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa

arvoisa puhemies

vihreät tukevat selonteon linjausta siitä että kansainvälistä tukeamme suunnataan konfliktimaille ja niiden lähialueille jotka kantavat raskaimman taakan kodeistaan paenneiden tukemisessa

tarvitaan reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa taakanjakoa jossa euroopan maiden suomi mukaan lukien on kannettava nykyistä suurempi vastuu

niiden toteuttaminen vaatii nykyistä kunnianhimoisempia päätöksiä

itse näen tässä laissa ongelmana nimenomaan sen että kun tätä rajausmenettelyä kevennetään niin se tuo metsänomistajille epävarmuutta ja heikentää oikeusturvaa

en epäile sitä etteivätkö metsänomistajat halua suojella metsiään ja pitää huolta luonnosta ja pitää huolta myös meidän uhanalaisista eläimistä mutta näen ongelmaksi nimenomaan sen että vaikka metsänomistajat ovat pääosin hyvin perillä erilaisista lainsäädännöistä jotka kohdistuvat heidän metsäänsä ja velvollisuuteensa niin he eivät välttämättä aina tiedä aivan kaikkea etenkään kun meillä yhä enemmän on metsänomistajia jotka eivät asu siinä omistamansa metsän lähellä meillä on paljon perikuntia metsänomistajina paljon kaupunkilaismetsänomistajia jotka käyvät siellä metsissään aika harvoin

arvoisa puhemies

sen takia se että viranomainen ei ole tehnyt sitä rajausta sinne voi tuoda esiin tilanteita joissa tietämättään tekee semmoista tuhoa mitä ei haluaisi ja joka on myös lainvastaista

se on tarkoittanut sitä että äänestäjät ovat joutuneet taktikoimaan

sitten kuitenkin samanaikaisesti tässä hallituksen esityksessäkin jo todetaan että tämä ei välttämättä vähennä niitä elyjen resursseja koska yhä enemmän täytyy tehdä sitten jälkikäteisvalvontaa ja neuvontaa

ero vaalikentällä on erittäin merkittävä

silloin jos tehdään jälkikäteisvalvontaa ja vahinko on jo tapahtunut metsänomistajan näkökulmasta ollaan paljon huonommassa tilanteessa kuin silloin että olisi tehty jo etukäteen se rajaus jolloin metsänomistajan pitäisi olla selvää

äänestäjä ei halua antaa ääntään sellaiselle puolueelle jonka läpimenomahdollisuudet ovat olemattomat vaan siinä tapauksessa he valitsevat vasta toiseksi tai kolmanneksi parhaan vaihtoehdon vaikka se ei ole heidän oman ideologiansa mukainen

edustaja

pelkoa siitä että pienempien maakuntien edustajien osuus heikkenee edustajat tulevat jatkossa vain suurista kaupungeista ja vaalikampanjoiden kustannukset nousevat merkittävästi

edustajia on entiseen tapaan molemmista maakunnista kattavasti edustajien alueellinen edustavuus on parempi vaalipiirin sisällä ja vaalikampanjan kulut eivät karanneet käsistä

alueen laajuuden kannalta yhdistäminen siellä ei ehkä kuitenkaan ole paras keino

selvää kuitenkin on että vaalijärjestelmä kaipaa edelleen uudistamista

voi olla että vaalijärjestelmää uudistettaessa vaalipiirien yhdistäminen ei ole paras keino mutta se on yksi mahdollinen keino eikä sitä pidä sulkea pois etenkään kun myöskään vaihtoehtoista mallia tasauspaikkajärjestelmää ei ole täällä ollaan vaan ei ole oltu täällä valmiita edistämään kun se on ollut ehdolla

arvoisa puhemies

itse myös kannatan vahvasti tätä edustaja sarkkisen tekemää aloitetta ja kuten tässä on edellä tullut tässä on itse asiassa äärimmäisen monia hyviä erilaisia puolia mitä tämä toteutuessaan tuo tullessaan

se sekä työllistää jos me ajattelemme että me laajennamme kotitalousvähennyksen käyttöä se on erittäin merkittävä energiatehokkuuden näkökulmasta ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjunnassa ja se tuo myös mahdollisuuden kehittää uudenlaisia energiatehokkaita menetelmiä ja sitä kautta voi avata jopa tuotteita mitä viedä maailmalle

haluaisin muistuttaa tässä vielä siitä että on syytä sitten myös varata näihin energiatehokkuus ja työn rahoin ja energiatehokkuusrahoja joita kunnat sitten käyttävät riittävä määrä jotta sitä avustusta voidaan saada sitten näihin energiaremontteihin kaikkialla jos tätä vielä laajennetaan

arvoisa puheenjohtaja

mielestäni keskustan ryhmäpuheenvuorossa esiin tullut termin kyseenalaistaminen että onko taistelujoukot tai taisteluosasto oikea termi näille euroopan joukoille oli hyvä huomio

ja on aivan totta että kun kyse on kriisinhallinnasta ja on paljon myös tehtäviä missä he suojaavat nimenomaan siviilejä niin antaa ehkä väärän kuvan tämä taistelujoukko sanan käyttö ja siihen todellakin kannattaa kiinnittää huomiota

elikkä eussa myös siviilikriisinhallintatoimintaa tehdään ja sitä halutaan kehittää yhdessä sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa samoin kuin suomessa

olisin kysynyt ministeriltä

arvoisa puhemies

me olemme jo suomena sitoutuneet esimerkiksi eun kautta tähän yhteiseen avunantoon ja toisaalta suomiruotsi yhteistyössä meillä on hyvin vahva yhteinen poliittinen konsensus siitä että siinä pitää edetä ja sen takia tämän lainsäädännön saaminen ajan tasalle kansainvälisen avun antamisessa ja saamisessa on tärkeää

aivan kuten tässä on myös tullut esille niin kysehän ei ole pelkästään vain siitä avun antamisesta vaan ihan yhtä suuressa roolissa tässä on se avun saaminen joka on tehtävä tällä lainsäädännöllä meille mahdolliseksi

mutta kyllähän tässä esityksessä keskusteluun on nyt noussut ennen kaikkea tämä päätöksentekojärjestelmä ja sitten kysymys siitä vapaaehtoisuudesta tai pakosta

päätöksentekojärjestelmän osalta on tärkeää että kun päätöksiä tehdään niin takana on laaja poliittinen yhteisymmärrys ja päätöksentekojärjestelmän on oltava selkeä ja läpinäkyvä mutta samalla sen on oltava riittävän joustava jotta se kykenee riittävän nopeaan päätöksentekoon

mutta pitäisin tärkeänä erityisesti tätä kiireellisyysmenetelmän käyttöä

se tulee lainsäädännössä määritellä tarkasti milloin sitä käytetään

sitten ministeri tässä totesi että avunantotehtäviin lähetettävät ovat ensisijaisesti vakituisessa työ ja virkasuhteessa olevia

tämä on varmasti ihan järkevää

tosin on hyvä että myös vapaaehtoiset reserviläiset pystyisivät osallistumaan tähän aivan kuten he kriisinhallintatehtäviin tänä päivänä osallistuvat

mutta sitten jos nyt määritellään pakkoa näille työntekijöille jotka nyt ovat jo työsuhteessa ikään kuin takautuvasti niin tulee tietysti esille tämä perustuslaillinen kysymys siitä voidaanko näin tehdä

tulevien työntekijöiden osaltahan ei tämä lakimuutos ole ongelma koska he sitten tietävät työsopimusta tai virkasopimusta allekirjoittaessaan mihin sitoutuvat

mutta tosiaan jos tässä nyt sitten tulee se pakko niin voi tulla eteen joitain yksittäisiä tapauksia joissa joudutaan lähettämään ilman asianmukaisen henkilön suostumusta

siinä suhteessa pitäisin kyllä perusteltuna sitä että jos tällaiseen ratkaisuun päädytään niin silloin näissä työsuhteissa olevilla pitäisi olla ennen kuin laki tulee voimaan mahdollisuus sitten irtisanoutua ilman että siitä seuraa mitään karensseja tai muita tämmöisiä työvoimapoliittisia ongelmia

silloin kun ruotsissa vastaavaa lainsäädäntöä tehtiin niin silloinhan siellä kaikilta virka ja työsuhteessa olevilta kysyttiin ja haettiin se suostumus

siellä oli ihan vain yksittäistapauksia jotka tästä kieltäytyivät niin että en usko että se meilläkään aiheuttaisi mitään suurta ongelmaa että meillä olisi puolustusvoimien palveluksessa kovin paljon sellaista väkeä jotka tästä kieltäytyisivät

mutta pitäisin kyllä tärkeänä sitä että jos tällaisia henkilöitä on niin he voisivat tässä tapauksessa irtisanoutua ilman että heille seuraisi siitä mitään ongelmia

on varmaan yhdentekevää kuka nämä uudistukset on torpannut mutta sitä minä ihmettelen kun näitä parlamentaarisia työryhmiä on istunut aika monta näitten viime vuosien aikana ja silti tämä uudistus ei ole mennyt eteenpäin

aina on käynyt niin että kun yksi hallitus on jonkun esityksen tehnyt niin sitten seuraava hallitus on sen torpannut näissä tapauksissa missä vaaditaan että kaksi peräkkäistä eduskuntaa sen hyväksyy

on kannatettava hallituksen ajatusta siitä että työn verotusta koetetaan keventää ja sen sijaan verotetaan mieluummin haitallista kulutusta

mutta täytyy kyllä sanoa että tässä esityksessä on unohdettu kaikista heikko osaisimmat ne pienituloiset jotka elävät nimenomaan etuuksilla eläkeläiset opiskelijat ja muut ja siihen tämä kunnallisveron perusvähennyksen nosto olisi ollut oikea lääke kun me tiedämme että heidän kuluttamansa varat menevät siihen kulutukseen suoraan

on hyvä elementti se että hallitus esittää solidaarisuusveron luokan alentamista mutta siinäkin olisi myös pitänyt luoda lisäluokka sinne yläpäähän

heitä kohdellaan hellemmällä kädellä ja sitten vedotaan hyväntekeväisyyteen että sitä kautta he kantaisivat kortensa kekoon mutta kyllä nämä täytyisi politiikkatoimilla hoitaa eikä hyväntekeväisyydellä

tämä kansalaisaloite nostaa esiin kyllä tosi tärkeitä asioita ja niitä suuria ongelmia mitä näihin nollatuntisopimuksiin liittyy

niin tämä mahdollinen karenssi mihin voi joutua vaikka ei käytännössä töitä olisi saanut kuin toisaalta ongelmat sairauspoissaolojen lomien ja työn ja perheen yhdistämisen näkökulmasta kun nollasopimuslaiset ovat käytännössä jatkuvasti tällaisessa löysässä hirressä

minä toivoisin että löydettäisiin näihin ongelmiin ratkaisuja ja esimerkiksi varallaoloon voisi sisältyä vaatimus maksaa siitä tai toisaalta jos hyvin nopeasti kutsutaan töihin voisi olla korotettua tuntipalkkaa

ja totta kai perustulo sosiaaliturvan ja työnteon yhdistäminen on yksi keino joka helpottaisi tässä valtavasti

on totta että muutosta tapahtuu koko ajan ja varmasti tämän selonteon antamisen ajankohta sinänsä on huono jos se jää jotain yksittäistä päätöstä odottamaan

ja ei vain että keskustelu ei jatku kansanedustajien kesken mutta ennen kaikkea minua häiritsevät nämä ajankohdat sekä tässä että nato selvityksessä kun me haluamme laajaa kansalaiskeskustelua ja toinen oli ajoitettu juuri kun ihmiset alkoivat viettämään vappua ja nyt ihmiset ovat poistumassa juhannuksen viettoon

minä toivon että se kolmas selonteko puolustuspoliittinen selonteko ei tule sitten ihan siinä joulun alla koska presidentti niinistö on hienosti luonut tätä kulttuuria että kaikki kansalaiset puhuvat ja seuraavat ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja sen soisi jatkuvan ja selonteon ajoitusten tukevan sitä

arvoisa puheenjohtaja

olisin vielä palannut tähän siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan yhteistyöhön tai sen toiminnan yhteensovittamisen tehostamisesta joka hallitusohjelmassa on mainittu ja joka myös eu tasolla on tärkeä sillä yhä enemmän kriisit ovat nopeasti muuttuvia ja myös laimeasti muuttuvia ja vähän joka suuntaan meneviä niin ettei aina tiedetä milloin tarvittaisiin nimenomaan sotilaallista kriisinhallintaa ja milloin siviilikriisinhallintaa

tämä sovittelutyö olisi erittäin tärkeätä pitäen mielessä tämän kokonaisturvallisuusnäkökulman

tähän olisin vielä mielelläni kuullut ministerin kommentteja ja näkemyksiä miten tätä työtä on jo kenties tehty ja miten sitä aiotaan edistää

arvoisa puhemies

minä ymmärrän tämän lakialoitteen ajatuksen ja sen toiveen siitä että tätä kautta saataisiin ehkä lisää työpaikkoja ja myös sen ajatuksen että se yrittäjäkauppias on se joka parhaiten tietää milloin kauppaa pitää pitää auki

silloin kun kauppojen aukioloa on aikaisemmin laajennettu on oltu tosi huolissaan siitä miten käy pienille kaupoille varsinkin tuolla maaseudulla ja haja asutusalueella ja sen takia on rajoitettu nämä laajemmat aukiolot koskemaan nimenomaan pieniä kauppoja

olen ymmärtänyt että se on ollut aika viisasta politiikkaa sillä selvitysten mukaan kun aukioloja vapautettiin se on valunut kyllä isojen markettien hyödyksi

meidän ikääntyvässä suomessamme on yhä enemmän vanhusväkeä jonka olisi hyvä päästä lähelle kauppaan joten minulla on kyllä huolia tästä että kehitys jatkuu samansuuntaisena

viime kerralla on ollut apuna tämmöinen pienten kyläkauppojen investointituki jota ei enää ole olemassa ja jolla tätä asiaa on yritetty vähän auttaa mutta siitäkin huolimatta meidän kyläkauppamme ovat vähentyneet hurjaa vauhtia eivätkä vain kyläkaupat vaan myös semmoiset jo suuremmatkin liikkeet

minä toivon että nämä huomioidaan tätä lakia valmistellessa

itse asiassa minä olen huolissani myös siitä että perheiden yhteinen aika pirstaloituu entistä enemmän jos äidit tai isät ovat töissä sunnuntaisin ja lauantai iltaisin

itse asiassa pidin erittäin nerokkaana viime lakia tehtäessä sitä rajoitusta että lauantaina kaupat menevät jo kuudelta kiinni ja sunnuntaina saa aukaista vasta kahdeltatoista koska silloin jää perheelle ainakin se yksi yhteinen ilta

ja vaikka itsekin tietysti joskus harmittelee että ei ehdi lauantaina ennen kuutta käydä kaupassa niin silti olen arvostanut tätä perheiden yhteistä iltaa

on hyvä että maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yhtenäistetään muiden yliopistojen sääntelyä vastaavaksi vaikka yliopistolaki ei koskekaan sitä

toivottavasti tämän uudistuksen jälkeen käytännön opintojen sujuvuus kurssien aikataulutus ja kokonaisuuksien suunnittelu sujuu entistä paremmin

tällä hetkellä opintojen laajuus vaihtelee opiskelijan aselajista ja opintojen järjestäjästä riippuen ja tämä asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan

tämä pitää ehdottomasti korjata ja on pidettävä huoli että tällä lakiesityksellä on myös voimaan tullessaan toivottu vaikutus tähän

arvoisa puheenjohtaja

rantatontithan ovat hyvin haluttuja ja kunnathan usein haluavat luoda tämmöisiä avaintontteja houkutellakseen asukkaita rantojen ääreen

on erittäin hyvä että tutkijoiden asema turvataan nykyisten koulutusleikkausten jaloissakin ja pidän hyvänä että myös dosenttikäytäntö yhtenäistetään muiden korkeakoulujen kanssa

nyt kuitenkin jos meillä on vesistöjä tai järvi joka ulottuu monen eri kunnan alueelle on ihan selvää että jos kukin kunta itsenäisesti tekee näitä päätöksiä niin silloin kyllä tämä tasapuolisuus kärsii ja myös maanomistajien tasapuolisuus siinä kärsii

samoin asiantuntemus on tullut esiin se että pienissä kunnissa ei valitettavasti ole sitä asiantuntemusta koska henkilökuntaa on niin vähän

arvoisa rouva puhemies

valtioilla on ihmisoikeussopimusten mukaan velvollisuus suojella ihmisten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja siten myös velvollisuus suojella ihmisiä terrorismilta

esimerkiksi ykn globaalin terrorisminvastaisen strategian mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen sekä oikeusvaltioperiaatteet ovat keskeisiä terrorisminvastaisissa toimissa

ykn erityisraportoija ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta ja edistämisestä terrorismia torjuttaessa on todennut että ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen terrorisminvastaisissa toimissa on paras käytäntö koska se on paitsi valtioiden velvollisuus myös osoittautunut tehokkaaksi terrorismin torjunnassa

nyt mahdollisesti säädettävien uusien rikosten vaikutusta on siis laajasti arvioitava suomen sitovien kansainvälisten velvoitteiden valossa

erityisesti nyt esitettävät salaiset pakkokeinot ovat äärimmäisen ihmisoikeusherkkiä ja ne on määriteltävä riittävän tarkasti

kriminalisoinnin lisäksi olisi olennaista kehittää myös muita toimintatapoja joilla estettäisiin radikalisoituminen ja terroristinen väkivalta

tiedämme että tänne yksin alaikäisinä saapuvat turvapaikanhakijat ovat riskiryhmässä ja siksi kotouttaminen on äärimmäisen tärkeää heidän osaltaan eikä perheenyhdistämistä tule vaikeuttaa

arvoisa puhemies

en ole tutustunut vielä tähän alkoholin vapauttamista koskevaan toimenpidealoitteeseen mutta mitä tässä nyt tänään on kuullut salissa niin siinä tuntuu olevan ihan hyviä ajatuksia

esimerkiksi pienpanimoiden suoramyynti ja muu kuulostaa järkevältä ja kuulostaa myös siltä että meidän täytyy miettiä semmoista viisasta maltillista alkoholipolitiikkaa johon eivät välttämättä ne kiellot auta ja se ei varmasti auta välttämättä niihin meidän ongelmiin vaan semmoinen järkevä ja maltillinen alkoholipolitiikka

mutta en kyllä millään jaksa uskoa että se on meidän maaseudun kyläkauppojen pelastus jos tällä kokeilulla sitten he saavat alkoholia myydä toisin kuin isot marketit

minun mielestäni ehkä kannattaa kuitenkin tunnustaa että se ei riitä niitten kyläkauppojen säilyttämisen tukemiseksi vaan jotain muuta on syytä tehdä jos halutaan että ne kyläkaupatkin jatkossa säilyvät ja muuten aukioloajat vapautetaan

ihmetyttää kehitysministeri toivakan puheet siitä kun leikkaamme rajulla kädellä ykn järjestöistä unicefista un womenilta unepilta lakkautetaan tuki kokonaan samoin unescolta unaidsilta pakolaisjärjestöiltä tukea vähennetään että sen sijaan että vähennämme perusrahoitusta satsaamme hankkeisiin

hankerahoitus on aina väliaikaista mutta perusrahoitus turvaa toiminnan vakaan pohjan

mutta nyt kun tästä poliisien määrästä on puhuttu on ollut hieno kuulla että täällä vallitsee hyvin suuri yksimielisyys siitä että meillä täytyy olla riittävästi poliiseja niin kentällä kuin ympäri maata

myös selonteossa esiin tullut tarve priorisoida poliisin tehtäviä on varmasti aivan oikea mutta haluan kuitenkin muistuttaa että se kiusaus että ensimmäisenä vähennetään työpöydän ääressä olevista poliiseista voi osoittautua myös hankalaksi pitkällä tähtäimellä sillä esimerkiksi ympäristö tai talousrikosten tai harmaan talouden tehtäviin tarvitaan poliisia ja sieltä tulee valtiolle myös tuloja joilla me voimme sitten ylläpitää niin poliisia kuin paljon muutakin

arvoisa puhemies

minäkin haluan alkuun kiittää lakivaliokuntaa näiden lakimuutosten käsittelystä ja nimenomaan siitä että kun kyseessä on vielä laki joka on syntynyt kansalaisaloitteen pohjalta niin on kunnioitettu sitä äänestystulosta minkä viime eduskunta teki ja halutaan nyt saattaa tämä laki voimaan ja huomioida ne muut lakimuutokset jotka syntyivät siitä kun tämä tasa arvoinen avioliitto hyväksyttiin

myös ennalta ehkäisevästä työstä ja piilorikollisuuden torjunnasta leikkaaminen on vaarallista sillä myös rikollisuudessa ja poliisiasioissa ennaltaehkäisy on yleensä kaikkein halvin vaihtoehto

tässä keskustelussa on noussut esille se että tähän lakiin liittyen ei olisi tehty riittävästi vaikutusarvioita ja on muun muassa vedottu siihen että tätä lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty